toisaalta myös muutetaan muun muassa tätä lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta siltä osalta että tämä naimattomuusvaatimus poistuu ja tämäkin on tekninen muutos

sekin on hirveän hyvin täällä mietinnössä todettu

ja sitten edustaja meri täällä totesi että suomi ei ole saanut huomautuksia ihmisoikeustoimijoilta siitä että meidän lainsäädännössämme olisi ihmisoikeusongelmia

lähtisin itse olisin vielä siinä kunnossa että pääsisin lähtemään pakenemaan kotimaastani kotikaupungistani omasta kodistani kaikki tuntematon olisi siinä vain

näihin epäkohtiin muun muassa translain osalta ovat kiinnittäneet huomiota esimerkiksi eurooppa neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä ykn kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen erityisraportoija

pääsisin pakenemaan ja lähtisin halki euroopan kohti etelää jossa olisi vielä toivoa paremmasta elämästä toivoa pysyvämmästä arjesta riskeeraisin kaiken lähtisin vaaralliselle matkalle halki euroopan tietämättä mihin se matka päättyy pääsenkö sinne perille hengissä mitä siellä odottaa mutta ottaisin riskin koska tilanne omassa maassa omassa kotikaupungissani olisi niin paha

suomi on siis saanut huomautuksia näistä ongelmista mitä meillä on esimerkiksi translaissa joten se mitä edustaja meri tässä aikaisemmin totesi ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

kyse on teknisistä lainmuutoksista jotta tämä tasa arvoinen laki tämä kokonaisuus voi astua voimaan maaliskuun alussa

saapuisin vihdoin sitten kohdemaahan tulisin sinne perille saisin jopa hyvän kohtelun saisin turvapaikan siitä maasta ja sitten haluaisin tietenkin myös mieheni siihen maahan missä itsekin asuisin ja hakisin sitten sitä kautta perheenyhdistämistä mutta se ei onnistuisikaan ihan niin että minä voisin sitä hakea vaan mieheni pitäisi se sieltä omasta kotimaastaan käsin hakea

siitä on kyse ja toivon että me emme nyt jatka tätä keskustelua sen pidemmälti siitä pitääkö tasa arvoinen avioliittolaki hyväksyä vai ei kun se viime kaudella jo hyväksyttiin

se ei tietenkään onnistuisi suomessa koska ensimmäinen lähetystö sattuisi olemaan norjassa joten kolmen kuukauden sisään minun mieheni pitäisi jollakin tavalla loukkaantuneena matkata sinne toiseen maahan ajatellaan nyt että se maa olisi vaikka norja hakemaan sitä perheenyhdistämistä

tämä ei onnistuisi aikaraja ylittyisi joten sitten tultaisiin tilanteeseen että minulla pitäisi olla tietyt tulot

siis olen pakolaisena tullut vieraaseen maahan irti kaikesta turvallisesta ja minulla pitäisi olla siinä vaiheessa työpaikka ja sellaiset tulot että saisin mieheni siihen maahan mukaan

tämä olisi tietenkin hyvin vaikeaa koska työpaikkoja ei ensinnäkään olisi hirveän helposti saatavilla saati sellaisia työpaikkoja joista oikeasti saisi sen verran tuloa että sillä sitten saisi sen perheen oman mieheni sinne uuteen maahan yhdistettyä

jatkuvasti tänä aikana minulla olisi tietenkin valtava huoli pelko turvallisuudesta puolisoni turvallisuudesta perheeni turvallisuudesta ja jatkuva epätietoisuus siitä mitä siellä vanhassa kotimaassa sodan konfliktien keskellä tapahtuisi

ja tämä kuviteltu tilanne minkä äsken kuvasin ei edes olisi sillä tavalla minulle hankala koska minä olisin aikuinen ihminen

mutta ajatellaan että jos se olisi lapsi ja siitä huolimatta nämä tulorajat koskisivat perheenyhdistämistä niin jokainen ymmärtää että tämä on aivan mahdoton tilanne ja tämä on kuitenkin se linja minkä nyt tämä eduskunta suomi on valitsemassa

itse näen että se on paitsi ihmisoikeuksien inhimillisyyden myös kaiken järjen valossa aivan käsittämätön linjaus ja valinta minkä me olemme tekemässä

monet ovat olleet kauhuissaan ja järkyttyneitä tästä irakilaisperheen tilanteesta mistä uutisoitiin laajasti tulevaisuudessa voidaan nähdä vain samanlaisia inhimillisiä tragedioita kamalia kohtaloita perheillä jos nämä lainmuutokset tulevat voimaan

valiokuntakäsittelyssä suhtauduimme tähän rakentavasti mutta valitettavasti hallituspuolueet eivät olleet valmiita joustamaan piirun vertaa oikeudenmukaisempaan suuntaan ja nyt meillä on täällä todella kamala ja surullinen esitys käsittelyssä

valitettavasti täällä on vähän hallituspuolueiden edustajia paikalla lähinnä näyttää olevan vain perussuomalaisten edustajia paikalla valitettavasti täällä ei juuri ole yksi kokoomuslainenkin on kokoomuslaisia ja keskustalaisia

uskon että näiden puolueiden sisällä on paljon kansanedustajia jotka näkevät että tämä tilanne on hyvin ongelmallinen ja se muodostuu hyvin ongelmalliseksi näiden lakimuutosten jälkeen

arvoisa puhemies

edustaja tanukselle voisi todeta sen että kukaan ei ole viemässä teidän sananvapauttanne

sen takia toivon että oikeasti tässä salissa on myös mahdollista ja halua asettautua näiden ihmisten tilanteeseen elämäntilanteeseen mikä monilla on kun he pakenevat sotaa konflikteja väkivaltaisuuksia ja miettiä mitä nämä tarkoittaisivat omalla kohdalla oman perheen osalta oman puolison osalta omien lasten osalta omien vanhempien osalta ja sitten pohtia sitä mitä siinä äänestyksessä tekee ja toivon että nämä lakimuutokset mitä nyt ollaan tekemässä hylätään

ymmärrän sen että etuoikeutetuista voi tuntua syrjinnältä se kun asioita korjataan tasa arvoiseen suuntaan niiden osalta jotka ovat olleet ei etuoikeutetussa asemassa

eli nyt ollaan siirtymässä siihen tilanteeseen että tämän osalta vain näiden osalta nyt ei valitettavasti koko maailmaa saada kerralla kuntoon mutta tämän avioliittolain ja näiden liitännäislakien osalta ihmisiä kohdellaan tasa arvoisesti ja yhdenvertaisesti

voi olla että se tuntuu joistakin ihmisistä syrjinnältä kun heiltä viedään se heidän etuoikeutensa ja ikään kuin ulotetaan tämä tilanne kaikkiin niin että tulee tässä suhteessa tasa arvo

mutta edelleen toivon että tämmöinen mielikuva ei jää tästä keskustelusta nyt millään tavalla päällimmäiseksi tai edes tietyille ihmisille huoleksi että tässä nyt jollakin tavalla oltaisiin murentamassa joidenkin oikeutta avioliittoon kun tässä ollaan nimenomaan laajentamassa sitä niin että jokainen on yhdenvertainen

yleiskeskustelu päättyi

hallitus on muuttamassa yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisesti enkä lainkaan pidä siitä vähättelevästä sävystä joka tässä salissa on vallinnut kun ollaan keskusteltu yhtiöittämisestä siitä mitä se tarkoittaa palveluiden ja demokratian näkökulmasta

jokainen meistä ymmärtää että se on aivan eri asia omistaako tampereen kaupunki särkänniemi nimisen yhtiön kuin se että yhtiöitetään koko sosiaali ja terveyspalvelutuotanto siirretään se markkinaehtoiseksi markkinoiden armoille tehdään kaikesta palvelutuotannosta yhtiömuotoista

me haluamme toimia ihmisten äänenä tässä salissa ihmisten joilla ei valitettavasti vaaleissa ollut sitä ääntä sillä näistä suunnitelmista ei silloin avoimesti kerrottu

minun mielestäni edustaja aalto kysyi täällä aikaisemmin hyvän kysymyksen siitä että te pääministeri sipilä olette aikaisemmin ollut vahvasti tätä sairaussakkoa sairauskarenssia vastaan ja olette kuitenkin mielenne tässä muuttanut

aivan yhtä lailla olette aikoinaan sanonut ylen haastattelussa yritysjohtajana että suomi ei voi kilpailla millään muulla kuin osaamisella me emme voi kilpailla työvoimakustannuksilla meidän pitää luottaa siihen että tänne rakennetaan vahvaa osaamista

jokainen meistä varmasti tunnustaa että tilanne todella on vakava ja haluaa tehdä parhaansa sen korjaamiseksi riippumatta siitä onko oma puolue hallituksessa vai oppositiossa

tämänkin vuoksi olen pahoillani ettei sipilän hallituksen ohjelma yksinkertaisesti anna eväitä uuden kasvun ja työllisyyden luomiseen ja tätä kautta talouden tilanteen ja tavallisten suomalaisten elämän parantamiseen

sen sijaan että hallitus pyrkisi nyt aktiivisesti edesauttamaan uuden elinkeinorakenteen uusien kasvavien yritysten ja työpaikkojen syntymistä se leikkaa tulevasta kasvusta ja ostovoimasta

etupainotteisesti tehtävät ylimitoitetut ja väärin kohdennetut leikkaukset paitsi syventävät jo tällä hetkellä liian suuria tulo ja hyvinvointieroja myös heikentävät orastavaa kasvua

näköalattoman leikkauspolitiikan sijaan nyt tulisi investoida tulevaisuuteen ja etsiä yhdessä keinoja joilla edesautetaan uusien yritysten innovaatioiden ja vientituotteiden syntymistä ja näin vahvistetaan elinkeinopohjamme uudistumista ja uusien työpaikkojen syntymistä

arvoisa puhemies

näin ei kuitenkaan näytä käyvän

samaan aikaan vahvoille ja varakkaille esitetään vain toiveita vapaaehtoisista palkka ja etuisuusleikkauksista mutta ei olla valmiita konkreettisiin toimiin joiden kautta myös hyväosaiset kantaisivat kortensa yhteiseen kekoon

paitsi että tämä olisi oikeudenmukaista se myös lisäisi valtion verotuloja ja vähentäisi tarvetta leikata pienituloisilta opiskelijoilta eläkeläisiltä lapsiperheiltä yksin asuvilta ihmisiltä

hallitus tulee ohjelmansa päätöksillä repimään hyvä ja huono osaisten välistä kuilua entistä syvemmäksi vauraita suosivalla veropolitiikallaan ylimitoitetuilla leikkauksillaan ja tulonsiirto ja eläkeindeksien jäädyttämisellä

hallituksen ainoita myös hyväosaisia säästötalkoisiin peräänkuuluttavia esityksiä ja veropäätöksiä on solidaarisuusveron säilyttäminen ja tämäkin on olemassa vain sen takia että sosialidemokraatit sen viime vaalikaudella saivat kokoomuksen kovasta vastustuksesta huolimatta

naisten työmarkkina asemaa lasten oikeuksia ja perheiden hyvinvointia tullaan heikentämään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisella joka ei tuo edes säästöjä valtion kassaan

kaiken kaikkiaan voidaan todeta että nyt muodostetun perusporvarihallituksen ohjelma on varsin epätasapainoinen ja epäoikeudenmukainen talouden tasapainottamisen keinojen verotuksen ja leikkausten suhteen

samalla kun toisilta leikataan rajusti toisille esitetään toivomuksia osallistumisesta tai jopa annetaan

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit esittivät ennen vaaleja oman vastuullisen vaihtoehtonsa niin talouden tasapainottamisen kuin maan kestävän ja oikeudenmukaisen rakentamisen näkökulmasta

näistä esityksistä pidämme kiinni myös vaalien jälkeen ja tulemme tarjoamaan tämän vaihtoehdon hallituksen kylmälle luottamusta ja tasa arvoa heikentävälle kiristyspolitiikalle

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

euroeroon liittyisi merkittäviä taloudellisia ja muita riskejä ja mikäli olen ymmärtänyt oikein ei yksikään eduskuntapuolue ei myöskään perussuomalaiset ole esittänyt euroeroa

on kuitenkin selvää että eurooppaa ravisuttanut talouskriisi on tuonut esiin euroalueen haavoittuvuuden ja raha ja talousliiton rakenteisiin liittyviä isoja ongelmia ja yhtä selvää on se että euroalueen rakenteita on kehitettävä

raha ja talousliitto emua on kehitettävä siten että sen painopisteenä on talouskasvun työllisyyden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja rahoitusvakauden vahvistaminen euroopassa

arvoisa puhemies

aivan kuten edustaja viitanen puheenvuorossaan totesi suomen talouden nykyisiä ongelmia ei voi kuitenkaan kaataa yksin eurojäsenyyden tai euroalueen syyksi

onko esimerkiksi hallituksen harjoittama leikkausvetoinen talouspolitiikka erityisesti koulutuksessa ja tutkimuksessa järkevää kun samaan aikaan pitäisi uudistaa maamme elinkeinorakennetta vahvistaa osaamista ja parantaa kilpailukykyämme

entä onko järkevää leikata esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta kun harmaa talous veronkierto ja talousrikollisuus ovat merkittäviä ongelmia suomessa ja euroopassa ja aiheuttavat suuria menetyksiä julkisille talouksille

arvoisa rouva puhemies

päinvastoin yhteisiä aggressiivisen verosuunnittelun veronkierron ja veroparatiisien vastaisia toimia on kiirehdittävä ja vahvistettava niin kotimaassa kuin euroopassa

kärsimme sekä heikosta suhdannetilanteesta ostovoimaa ei ole kysyntä laahaa ja työttömyys kasvaa että pidemmän aikavälin elinkeinorakenteen muutoksesta

tarvitsemme siis uudistuksia talouspolitiikkaan ja rakenteisiin niin euroalueella kuin suomessa ja tätä työtä sosialidemokraatit haluavat aktiivisesti tehdä

koko eurooppaa ravisuttanut talouskriisi ja kysynnän heikentyminen ovat osuneet suomeen erityisen pahasti koska iso osa viennistämme on suuntautunut eurooppaan

esimerkiksi imf varoittaa suomea juuri julkaisemassaan maaraportissa etupainotteisten ja väärin kohdennettujen leikkausten haitallisista vaikutuksista talouskasvulle ja työllisyydelle

yksisilmäinen leikkauspolitiikka johtaakin päinvastaiseen tulokseen kuin hallitus tavoittelee eli julkisen talouden heikentymiseen ja velkaantumisen kasvuun

talouden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitsemme niin suhdannepoliittisia toimia kuin myös toimia jotka vahvistavat elinkeinorakennettamme pitkällä aikavälillä

tarjoamme hallituksen politiikalle vaihtoehdon joka luo aitoa kasvua ja työllisyyttä joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja joka on vastuullinen myös talouden tasapainottamisen näkökulmasta

kyllä minä aivan kuten edustaja andersson tässä totesi ihmettelen sitä että sitä valtaa ei ole käytetty heikompiosaisten suomalaisten vanhusten lapsiperheiden tavallisten ihmisten hyväksi vaan heidän asemansa heikentämiseksi niiden monien leikkausten osalta mitä hallitus on tehnyt

koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tärkeää nimenomaan taloudellisesti vaikeina aikoina sillä tälle on suuri tarve niin sosiaalisesti kuin myös yhteiskunnan uudistumisen näkökulmasta

nyt kun te sanoitte että teillä on valtaa ja te haluatte sitä käyttää niin te valitsette että te käytätte sitä valtaa nimenomaan kaikista heikko osaisimpien elämän vaikeuttamiseen perheiden rikkomiseen lasten jättämiseen konfliktien sodan ja väkivaltaisuuksien keskelle

ette valitse että te autatte suomalaisia vaan te valitsette että te heikennätte kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa entisestään

kyllä tämä kertoo teidän arvoistanne jotain

kertaluonteisilla tuloilla panostamme kertaluonteisiin kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimiin kuten asuntorakentamiseen ja liikennehankkeisiin sekä homekoulujen päiväkotien ja kirjastojen korjauksiin

laittamalla taseen liikkeelle sellaisen omaisuuden tehokkaampaan käyttöön joka ei vahingoita pitkän aikavälin rahoitustasapainoamme vahvistamme työllisyyttä ja synnytämme kasvua vaikeassa suhdannetilanteessa

teimme arvovalinnan ja perumme vaihtoehdossamme hallituksen epäoikeudenmukaiset lapsiin perheisiin nuoriin työttömiin ja ikäihmisiin kohdistuvat kylmät leikkaukset

vahvistamalla ja laajentamalla veropohjaamme voimme pitää huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä myös taloudellisesti vaikeina aikoina

esittämämme osinkoverouudistus ottaa varovaisia askeleita hetemäen työryhmän esittämään suuntaan eli siihen että erilaisia yrityksiä kohdeltaisiin nykyistä yhdenvertaisemmin verotuksessa

työn verotus ja eläketulojen verotus kevenee pieni ja keskituloisille jää enemmän rahaa käteen eikä kokonaisveroaste nouse

eilen oli yksi tämän vaalikauden varmasti synkimmistä päivistä kun täällä tämä sali hallituksen esityksestä päätti leikata ja rajata subjektiivista päivähoito oikeutta työttömien lapsilta

valitettavasti nämä meidän murheelliset päivämme eivät lopu tähän vaan olemme aivan yhtä murheellisten ja synkkien päätösten edessä kun käsittelemme näitä hallituksen esittämiä massiivisia koulutusleikkauksia

keskustelimme eilen myös siitä millä tavalla lainvalmistelua on tehty minkälaisia puutteita siinä on ja valitettavasti tämä on näkynyt myös erittäin vahvasti niin varhaiskasvatuksen säästöissä kuin sitten nytten koulutuksen säästöissä kuinka huonosti näitä asioita on valmisteltu minkälaista tämä käsittely on ollut kun asiantuntijakuulemiset esimerkiksi on sivuutettu kokonaan

haluan kysyä ministeriltä millä tavalla te arvioitte nyt näiden säästöjen vaikuttavan suomen tulevaisuuteen kasvuun siihen millä tavalla tämä maa kehittyy kun tämä palaute ja kritiikki on ollut vallan murskaavaa

on totta se että tässä vaiheessa hallitus siis kaavailee yhtiöittämistä nimenomaan perusterveydenhuoltoon sosiaalihuoltoon mutta myös erikoissairaanhuollon puolelle

ylen rahoituksen leikkaaminen yleisradioveron indeksin jäädyttämisellä on poliittinen valinta ja on selvää että päätös vaikeuttaa yleisradion toimintaa

toivon nyt että saan ministeri rehulalta vastauksen siihen mitä tämä markkinaehtoisuus samalla viivalla oleminen yksityisten palveluntuottajien kanssa ja tämä yhtiöittämisvelvoite todella koskee koska nyt suuri huoli on se että ensin peruspalvelutuotanto sitten siirrytään myös jopa sinne erikoissairaanhoidon yliopistotasoisen sairaanhoidon piiriin

itse leikkauksen lisäksi on huomionarvoista että hallituspuolueet ovat päätöksellään rikkoneet yhteisesti sovittuja parlamentaarisia sääntöjä yleisradion asemasta ja rahoituksesta päättämisestä

haluan tuoda tässä vielä yhden näkökulman esiin joka toki muutamassa puheenvuorossa täällä on nostettu esiin mutta siitä on kuitenkin mielestäni puhuttu liian vähän ja se on nimenomaan perheen merkitys tässä kotoutumisessa ja siinä miten sopeudutaan siihen uuteen maahan johon ollaan saavuttu

ja kyllä ehdottomasti tämä perheenyhdistämisten kiristäminen se että tänne turvapaikanhakijoina pakolaisina tulleet eivät voi saada niitä omia puolisoitansa lapsiansa läheisiänsä sitten perheenyhdistämisen kautta tulevaisuudessa on hyvin hyvin hankalaa lähes mahdotonta saada näitä läheisiä ihmisiä tänne uuteen kotimaahan mukaan tai sen jälkeen kun tänne on saavuttu vaikeuttaa myös kotoutumista aivan merkittävästi kyllä niiden läheisten ihmisten merkitys elämässä arjessa on niin valtava

hallituksen päätös valitettavasti uhkaa tätä keskeistä riippumattomuuden periaatetta ja kyse on poliittisesta valinnasta aivan kuten feldt ranta puheenvuorossaan painotti

en tiedä voitteko kuvitella miltä teistä tuntuisi olla ilman niitä kaikkein rakkaimpia kaikkein läheisimpiä ihmisiä peläten heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta joka päivä ja siinä tilanteessa yrittää kotoutua uuteen maahan